arvoisa puhemies

myös eläkeindeksien vain osittainen nosto on huolestuttanut kansalaisia

näillä indeksileikkauksilla on pysyvämpiä seurauksia eläkkeisiin

taloussanomien mukaan rehn on kommentoinut

arvoisa puhemies

puhemies

totean että olen samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa siitä että tupakointia yksityisautossa voisi tarkistella todellakin vähän tämän liikenteen turvallisuuden sujuvuuden kannalta

eläkkeiden indeksikoro tuksen leikkauksen taloudellinen hyöty ohjautuu yksityisille eläkeyhtiöille jotka kyllä maksavat käsittämättömiä summia johtajilleen

se on vähän samanlainen asia kuin jos sitä kännykkää räplää ja keskittyy siihen samaan tapaan se tupakointi voi viedä sen keskittymisen siitä ajosta sen ajon aikana

pääsääntöisesti kuitenkin valtaosa nuorista käyttäytyy mallikkaasti ja enemmistö vanhemmista kantaa vastuuta lapsistaan ja kouluissa työ sujuu mallikkaasti

ymmärrän hyvin että he haluavat

kun tupakkaa askia tai sytytintä etsii ja siihen keskittyy niin se samalla tavalla voi viedä sitä huomiota

valitettavasti useiden reaalimaailman esimerkkien vuoksi olemme kuitenkin tilanteessa jossa opetuksen ja työrauhan turvaamiseksi on tarjottava uusia keinoja

ja tämä tupakoinnin valvonta voisi hoitua niin kuin edustaja zyskowicz esitti

taloussanomien mukaan valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja juhana vartiainen totesi

tällä lakimuutoksella pyritään vaikuttamaan muun muassa koulujen työrauhaan lisäämällä perusopetuslakiin säännös kasvatuskeskustelusta tarkentamalla lain jälki istuntoa koskevaa säännöstä sekä täsmentämällä kurinpitokeinojen määräämiseen liittyviä toimivaltuuksia

toivon sydämestäni että eurot kohdistuvat turvakotien toiminnan tukemiseen sillä kunnat ovat taloudellisesti tiukassa tilanteessa rajusti vähentäneet ensi ja turvakotipalveluiden käyttöä

arvoisa puhemies

hallituksen tekemät leik kaukset ovat sosiaalisesti epäoikeudenmukaista politiikkaa jota emme voi hyväksyä

myös yhdysvallat on erittäin huolissaan euroopan pankkien tilanteesta

ymmärrän hyvin miksi

nämä nyt tarkennettavat kurinpitosäädökset tulevat pääasiassa koskemaan opettajia ja rehtoreita mutta kouluissa työskentelee myös runsaasti muuta henkilökuntaa

esimerkiksi koulunkäyntiavustajien määrä on viime vuosina ollut melko lailla kasvussa vaikka valitettavasti monissa kunnissa on nyt jouduttukin talousvaikeuksien takia heidän määräänsä vähentämään

viime viikolla keskustelimme täällä ensi vuoden budjetista ja tämä aihe jatkaa hieman samalla linjalla sillä nimenomaan tämän hallituksen talouspolitiikka on täynnä valintoja jotka vielä entisestään kurjistavat suomalaisen pienituloisen elämää

kalevalaa löyhästi lainaten kyseessä tuntuu nyt olevan sammon ryöstö

pohjolan väki ollaan väsytystekniikalla soittelemassa uneen ja kun se joskus herää niin kansa toteaa että kissanpäivät todellakin ovat ohi

arvoisa puhemies

ongelmia aiheutuu esimerkiksi tilanteessa jossa opettajan pitäisi keskittyä opetuksen järjestämiseen mutta koska koulunkäyntiavustaja ei saa poistaa häiritsevää oppilasta luokasta joutuu opettaja keskeyttämään opetuksen ja kuljettamaan häiritsevän oppilaan pois luokasta

sen päälle tulevat vielä kaikki muut välttämättömien kulutushyödykkeiden veronkiristykset sähkö ja bensaveron nosto sekä peruspalvelujen heikennykset

esimerkiksi jhl on esittänyt että koulunkäyntiavustajille tulisi säätää kelpoisuusedellytykset joiden myötä heille pitäisi taata samat kurinpito oikeudet kuin opettajille tilanteet kun ovat samat

tutkimuksen mukaan joka kolmas koulunkäyntiavustaja oli kokenut työssään muun muassa potkimista lyömistä sylkemistä läpsimistä raapimista nimittelyä valehtelua ja haukkumista

työllistäminen on tehokkainta köyhyyden torjuntaa todetaan tässä välikysymyksessä

tein tästä aiheesta keväällä kirjallisen kysymyksen johon vastatessaan ministeri ei luvannut muutosta nykytilanteeseen koulunkäyntiavustajien asemassa yleensä tai roolissa koulun työrauhan turvaamisessa

koulunkäyntiavustajilla voi kuitenkin ex opetusministeri gustafssonin mukaan olla tärkeä rooli nyt lakiin kirjattavassa kasvatuskeskustelussa jonka tuleekin olla ensisijainen kurinpitotoimi

tiedetään kuitenkin että vammaiset ihmiset ovat keskimääräistä huonommin koulutettuja työhönosallistumismahdollisuudet ovat vähäisiä ja toimeentulo on todella niukkaa

ideaalistahan olisi että kasvatuskeskustelu olisi luonnollista ja jatkuvaa vuoropuhelua jolloin varsinaisia häiriötilanteita syntyisi mahdollisesti vähemmän

lain täytäntöönpanosta haluaisin todeta sen että lain kustannusvaikutukset on arvioitu melko pieniksi

tätä tuleekin vielä valiokuntakäsittelyssä tarkastella sillä esimerkiksi oaj on huolissaan siitä että kun lakiin lisätään opettajien työaikaa lisääviä velvoitteita niin kaikkia kasvavia kustannuksia ei ehkä ole otettu huomioon

luopuessaan tästä hallitus teki jälleen yhden valinnan joka ei suosinut pienituloisia

myöskään oppilaiden kokema turvallisuuden tunne ei aina ole tarpeellisella tasolla

omaishoidon tuen määrä vaihtelee kunnittain

tähän lakiesitykseen kuuluu monta tärkeää asiaa

edustaja tuula peltoselle kiitos siitä että eduskunnassa on kevään ajan kokoontunut puoluerajat ylittävä työrauha kouluun ryhmä joka on asiantuntijoiden voimin pohdiskellut tätä tulevaa lakiesitystä

olen iloinen myös siitä että nykyinen opetusministeri kiuru antoi ex opetusministeri gustafssonille kiitoksen tästä lex gustafssonista joka meillä tänään on käsittelyssä

ex ministeri gustafsson teki erittäin hyvän pohjatyön näiden meille kaikille tärkeiden asioiden eteen

monille pienituloisille ikäihmisille omaishoidon tuki voi olla ainoa tuki pienen eläkkeen lisäksi ja moni kokee verotuksen omaishoitopalkkiosta kohtuuttoman suureksi työn raskauteen nähden

kuten edustaja salonen ansiokkaasti totesi tukien ei pitäisi leikata toinen toisiaan

tiedän täältä helsingin seudulta tapauksen jossa nuori opiskelijatyttö hoiti omaa äitiään omaishoitajana ja omaishoidon palkkion saaminen leikkasi opintotukea joka sittemmin perittiin takaisin

arvoisa puhemies

omaishoito ei ole palvelu vaan se on hoitomuoto

arvoisa puhemies

niitä ovat muun muassa sodan ajan joukkojen tuotantotarve merkitys sodan ajan tukikohtana tilojen kunto infra ja ympäristö sekä kokonaistehokkuus kehittämismahdollisuudet sekä usean aselajin koulutus

hennala toimii kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti laajalla skaalalla

siellä on sotilaslääketieteen keskus ja terveysasema logistiikkaa huoltokeskus ja huoltokoulu sotilasmusiikkikoulu sekä urheilukoulu

tänään täällä keskustellaan onko hallituksella luottamusta

arvoisa puhemies

hälvälän alueen monimuotoisuutta korostaa myös se että se on ollut lentokenttäkäytössä

jos varuskunta nyt poistuu ja vain ampumarata jää kantaa hollolan kunta tämän päätöksen jäljiltä merkittävät taloudelliset vastuut

myös lukuisat muut hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset ovat jääneet toteuttamatta tai niiden toteutukseen ei varata tarpeeksi rahaa hyvänä esimerkkinä vaikkapa turvakotien rahoituksen siirtäminen valtiolle

jos hälvälän taistelualue lakkautettaisiin pitäisi taistelualueen maaperä myös puhdistaa

ensi vuodelle varatulla rahoituksella turvakotien toimintaa ei rahoiteta sillä ei edes ylläpidetä nykyistä verkostoa ja tämä on käytännön toimijoiden mielipide joka perustuu siihen että he tietävät mistä he puhuvat

olen erittäin paljon samaa mieltä edustaja sarkomaan kanssa siitä että kuntapäättäjillä on myös vahva valtuutus tässä asiassa että nämä asiat menisivät kunnissa niin kuin tämän hallituksen esityksen ja rahoituksen osalta olisi tärkeää